kokeilujen monialaisuus ja hallinnonalojen rajat ylittävät toimintamallit voivat myös toimia sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen integraatiotavoitteiden tukena

hallitus tuo ensi vuoden alussa eduskuntaan esityksen uudeksi terveydenhuoltolaiksi ja siihen läheisesti liittyväksi muuksi lainsäädännöksi

meidän hallituksen kanta on ollut se että me emme voi tänne koko euroopan alueelle luoda yhtä ainutta sosiaaliturvakattoa tai vähimmäiskattoa siitä syystä että eri maissa on eri järjestelmät

yliopistolliset ja muut sairaanhoitopiirit vastasivat sosiaali ja terveysministeriön kyselyyn voivansa hoitaa lapsi ja aikuisreumapotilaat

sen lisäksi tietenkin koska on näitä uudelleenkohdentamisia jouduttu tekemään ja se on koskenut sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitosta että vielä enemmän esimerkiksi työterveyslaitosta ja myöskin sosiaali ja terveysministeriötä eli me annoimme kaikki siihen yhteiseen pottiin tämä on koostunut hyvin monesta eri summasta joka sitten on aikaansaanut terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tämän tilanteen ja osasta kyllä ja suurimmasta osasta on päättänyt nimenomaan terveyden ja hyvinvoinnin laitos

arvoisa herra puhemies

kysyn miksi sairaanhoitopiirit eivät sitten ole ostaneet reumalta

valvontapuoli on meillä myöskin jo hanskassa elikkä valvira ottaa valtakunnallista koppia tästä koko valvontajutusta ja siitä lisää toimitamme teille tietoa

kokeilujen periaatteita ovat kuntalähtöisyys strategialähtöisyys ja muutosten kytkeminen kuntien toimintaan asiakaslähtöisyys sekä moniammatillisuus ja toimiala ja organisaatioriippumattomuus toimintamallien kehittämisessä

kyllä ihan näihin kaikkiin mitä nämä kaksi arviointia tuottivat on kiinnitetty huomiota ja joo tämä on ihan yksi

miia alitusta abi telepalvelujen yhdenvertaisessa uuden ja yhteiskunnallisen kokonaisedun hallinnan liikennejärjestelmän rakennemuutoksessa

mutta se missä me tulemme tiukentamaan nimenomaan normeja on tämä terveystarkastuksiin sekä lastenneuvoloihin ja koulu ja opiskeluterveydenhuoltoon liittyvä asetus josta on yhdessä sovittu niin kuntaministeriön kuin kuntaliiton kanssa että koska suositukset eivät ole toteutuneet niin siihen tehdään ihan asetus ja se tulee voimaan vielä tämän vuoden aikana

tuleeko nyt jotain erityisen uutta ja lisäresurssia sehän katsotaan tietysti budjetin mukaisesti mutta joka tapauksessa tälle työlle joka on tärkeäksi havaittu ja jota halutaan edistää pitää resursoida henkilöitä ja henkilöä

sitten on myöskin se että jos laitetaan jokin euromäärä siihen niin jossakin maassa se on vähän joissakin se on paljon riippuen siitä mikä normaalisti on se lähtötaso siellä

arvoisa herra puhemies

siitä syystä nyt tätä läpinäkyvyyttä halutaan lisätä ja sitten yksi keino mitä siellä on ehdotettu on nimenomaan suullisten kuulemisten lisääminen ja niitä suullisia kuulemisia vain jostain syystä hyvin harvoin on käytössä

tämä mihin viittasitte on todella meillä ollut sellainen hankala asia

keskuspankkitehtävien hoitaminen ja oman rahoitusvarallisuuden sijoittaminen tuottaa pankille tuloja mutta toisaalta aiheuttaa sille myös erilaisia riskejä

täällähän on yleensäkin näistä kela korvauksista hyvin paljon keskusteltu siitä syystä että me olemme joutuneet näistä kela korvauksista säästösyistä vähentämään

perustuslakivaliokunnan lausunnossa on katsottu että eduskunnan budjettivallan käyttö ja julkisia hallintotehtäviä hoitavan yksikön aseman riippumattomuus voidaan jatkossakin turvata paremmin jos erilliskirjanpidosta ei luovuta

samaan päätinkiin ja päätökseen tulivat myös yliopistollisten sairaanhoitopiirien ja reumasairaalan asiantuntijat yhteiskokouksessaan ministeriössä maaliskuun lopussa

valmistelun alkaessa kunnilta kysyttiin mitä sellaisia velvoitteita kunnille johtuu lainsäädännöstä tai ohjauksesta jotka vaikeuttavat tehtävien toteuttamista ja joista voitaisiin luopua

se oli jo viime kaudella niin kuin me muistamme täältä salista mutta se on valitettavasti jatkunut johtuen siitä että on hyvin paljon näitä käsiteltäviä asioita

arvoisa puhemies

mutta sitten sieltä löytyi myös kehittämiskohteita ja tämä oli aivan yksi niistä

tietysti tämä takuueläke auttaa näitä henkilöitä mutta sitten tietysti koko ajan pitää arvioida ja tämä on nyt osa isompaa kokonaisuutta eli kyllä nämä kaikki ovat nyt käsittelyssä siellä eläkeneuvottelukunnassa

meillähän edelleen kela korvaa näistä sairaankuljetuksista tulevia kustannuksia

muistuttaisin kuitenkin että suurin osahan näistä hakemuksista saa myönteisen päätöksen ja tietenkin sitten se että ainahan siellä joku peruste on syynä miksi hylky on tullut mutta tähänkin me haluamme kiinnittää huomiota että ne perustelut olisivat niin ymmärrettävät että kaikki ymmärtävät ne samalla tavalla

sosiaaliturvaan meillä kuuluvat myöskin palvelut ja ne palvelut pitäisi aina katsoa siinä että jos se henkilö saa rahaa näitä tulonsiirtoja niin sen lisäksi ovat vielä ne palvelut siihen päälle

samaisessa kokouksessa päätettiin myös ensivaiheen järjestelyistä joilla turvataan reumapotilaiden hoidon ja kuntoutuksen jatkuvuus

mutta me olemme saaneet resursseja me olemme saaneet viime vuonna lisää resursseja me saamme tänä vuonna lisää resursseja ja kyllä meillä tavoite on että nämä saadaan lyhyemmäksi ja lähestymään tätä tavoiteaikataulua mutta kyllä siinä vielä tekemistä on

saatua aineistoa hyödyntäen on valmisteltu nyt käsiteltävänä oleva lakiesitys valtiovarainministeriön johdolla tiiviissä yhteistyössä sosiaali ja terveysministeriön opetus ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön sekä kuntaliiton sekä muiden valtion virastojen kanssa

sijoitettaessa tätä rahoitusvarallisuutta suomen pankki altistuu sekä luotto ja likvidiysriskeille että markkinariskeille

meillä on käyty keskustelua myös siitä miten me voisimme auttaa nimenomaan kela korvausten avulla sairaankuljetusta siinä mielessä että nythän maksetaan tällä hetkellä siitä kuljettamisesta kun ensihoitohan on muuttunut hyvin pitkälle siihen että paikalla hoidetaan eikä kuljeteta välttämättä

elikkä osittain myöskin kiristetään näitä normeja

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

sovittiin että reumasäätiön sairaala on kirjeitse yhteydessä potilaisiinsa ja tekee lähetteen potilaan omaan sairaanhoitopiiriin

arvoisa herra puhemies

ehkä sitten kun saamme niitä heidän tuloksiaan me pystymme palaamaan tähän mutta valitettavasti tässä vaiheessa ei ole vielä lopullisia ratkaisuja tästä asiasta tehty

nyt meni aika laajoille raiteille tämä keskustelu mutta vain totean edustaja skinnarin kysymykseen ja kysyin tätä samaa asiaa itsekin onko tässä huolehdittu nyt yrittäjien tilanne

kysyjäkin tietää toki sen että ei voi olla niin että valvoja kököttää koko ajan siellä laitoksessa koska sellaisia resursseja meillä ei ole

sen lisäksi että on näitä resursseja lisätty meillä on myöskin erilaisia muita toimia mietitty että me voisimme jotenkin vähentää näitä valituksia ja se taas liittyy myös yleensäkin tähän äsken mainittuun vakuutuslääkärikysymykseen

tämän jälkeen ei valtakunnallisesta sosiaalipalvelujen valvonnasta eikä myöskään alueellisten valvontaviranomaisten ohjauksesta tosiasiassa ole kukaan täysipainoisesti vastannut

kokeilujen avulla pyritään saamaan kokemuksia siitä miten kokeiluun osallistuvat kunnat voivat säädösmuutosten ja muiden toimenpiteiden avulla poikkihallinnollisesti kehittää palvelutoimintojaan ja säästää kustannuksiaan kunnille lainsäädännössä asetetuista velvoitteista riippumatta ja palvelujen vaikuttavuustavoitteista tinkimättä

sosiaali ja terveysministeriö edellytti myös että reumasäätiön sairaala ja sairaanhoitopiirit järjestävät neuvontapalveluja potilaille ja heidän omaisilleen

arvoisa herra puhemies

mutta me olemme nyt juuri tekemässä tällaisia liberia siihen että miten tätä kriteerejä mitä esimerkiksi siellä laitoksessa pitäisi olla ja sen jälkeen myöskin että meillä olisi resursseja siihen että voitaisiin suunnitella hieman toisella lailla metodeja tämän valvonnan tekemiseen

valiokunta katsoo että jatkossakin metsähallituksen sekä uuden perustettavan valtion metsätalousyhtiön tulee kyetä hyvään paikalliseen sopimiseen sekä henkilöresurssien joustavaan käyttöön

tätä keskustelua me käymme nyt edelleen voisiko tässä tehdä muutosta siihen että nimenomaan sitä paikallahoitoakin korvattaisiin ettei tarvitsisi siitä syystä lähteä kuljettamaan potilasta että siitä saa korvauksen koska eihän se ole tätä päivääkään

sitä halutaan nyt edistää että sillä hoitavalla lääkärillä ja sillä vakuutuslääkärillä yhteistyö pelaisi sitten tulevaisuudessa

kyllä

mutta varmasti valiokuntakeskustelussa on sitten hyvä tarkistaa ne kaikki yksityiskohdat mitä tämä pitää sisällänsä ja myöskin sitten kun meillä on asiantuntijat siellä kertomassa niistä kaikista

toisaalta suomen pankilla on omaa pääomaa ilman kullan arvomuutostilejä

sitten opetusministeriön kanssa yhteistyössä valmistellaan oppilashuollon lainsäädäntöä ja siellä tullaan ottamaan myöskin kantaa näihin tietosuojakysymyksiin koska ei voi olla niin että toisen ihmisen auttaminen on siitä kiinni että sinä et voi kertoa jotain asiaa

pankkivaltuuston näkemys on että suomen pankin vakavaraisuus oli kertomusvuoden lopulla riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit

valiokunta korostaa että avoin yhteistyö ja paikallisten olosuhteiden tuntemus ovat muodostuneet metsähallituksen alueellisen luonnonvarasuunnittelun keskeisiksi elementeiksi joita tulee pitää yllä ja kehittää myös jatkossa

kysyjä on siinä aivan oikeassa että aivan eri tyylillä sitä valvontaa pitää pystyä tekemään mitä tähän asti on pystytty ja siitä syystä tätä valtakunnallista kehittämistä nyt juuri tehdäänkin mutta meillä ei tule valitettavasti koskaan olemaan sellaista että olisi niin kuin jokaista organisaatiota kohti oma valvojansa

suomessa lähtökohta on todellakin asumisperusteinen sosiaaliturva ja euroopan areenoilla se on tämä työperäinen sosiaaliturva ja siinä meillä on yhteensovittamista

ministeriö varmisti kansaneläkelaitokselta että sen tilaama kuntoutus jatkuu

kansaneläkelaitos on lähettänyt kirjeen kaikille asiakkaille joiden piti saada kuntoutusta reumasäätiön sairaalasta

lain tarkoituksena on myös edistää kokeilukunnissa sellaisten asiakaslähtöisten ja monialaisten toimintatapojen kehittämistä ja käyttöä joiden avulla laissa säädettyjä tehtäviä voidaan kunnissa hoitaa entistä taloudellisemmin ja tuottavammin mutta kuitenkin samalla nykyiset lainsäädännössä asetetut palvelujen sisältöä koskevat vaatimukset toteuttaen

valvontatyön onnistumiseksi ja erityisesti koko maan kattavan yhtäläisen käytännön luomiseksi on erittäin tärkeää että valviran ja ensi vuonna aloittavien valtion aluehallintoviranomaisten yhteistyö tehostuu

eräällä lailla osa näistä teidän kysymyksistänne ja teemoistanne liittyy tähän problematiikkaan että tällä hetkellä koko ajan tulee euroopan areenoilta uusia sääntöjä ja direktiivejä joiden kanssa nyt sitten suhteutetaan tätä suomalaista asumisperusteista sosiaaliturvaa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

lopuksi kaksi asiaa

yleensäkin tämä nuorten syrjäytyminen on hyvin monen ministeriön alaan kuuluvaa ja pelkästään sosiaali ja terveyspalveluilla ei valitettavasti voida yksistään auttaa

markkinoinnilla ja mainonnalla voidaan aiheuttaa haittaa lasten mielialoihin yleensäkin ja myöskin siihen mitä he ostavat sehän on mainonnan tarkoitus että saadaan ostamaan

tämä on nyt yksi hyvä esimerkki siitä mikä joskus vähän mietityttää että hetkinen mitä kaikkea tapahtuu ja miten vaikuttavat erilaiset direktiivit

siitä syystä nyt on tarkoitus että katsotaan nämä nyt ihan kaikki että mitä kaikkia etuisuuksia ja millä perusteella kenelläkin suomeen tulevalla henkilöllä on mahdollisuus saada mikä direktiivi siellä vaikuttaa mikä on meidän oma lainsäädäntömme ja kun se selvitys sitten valmistuu niin siitä pystytään näkemään se mitä lainsäädäntöön pitäisi tehdä muutoksia joilla sitten torpataan suuret ongelmat ja suuret kustannukset mutta sitten myöskin pidetään huoli siitä että ei jää väliinputoajia ja sitten taas toisaalta se on yhdenvertainen euroopan alueella

mutta kun täällä tuotiin esille että mielikuvamarkkinointi olisi ollut sillä sipuli kun olisi otettu se mikä oli tullut täältä toiselta puolen se ei pidä paikkansa vaan me yritimme ratkaista sitä toisella tavalla ja hallituksen esitys oli valmis jo helmikuun alussa

se myös tulee edellyttämään että meillä muutetaan erilaisia sääntöjä ja sitä työtä me nyt teemme

tapaamisessa sovittiin yhteistyöstä muun muassa tiedottamisen suhteen tavoitteena pitää reumaliiton laaja jäsenkunta ajan tasalla siitä miten hoito ja kuntoutus turvataan

arvoisa herra puhemies

olemme siihen tehneet muutoksen elikkä selkeyttäneet tätä ikärajaa mitä tarkoittaa nuori mielenterveyspalveluissa koska siinä on erilaisia käytäntöjä

kiitos

arvoisa puhemies

meillä on todella puutteita kouluterveydenhuollossa ja opiskeluterveydenhuollossa niitä on meillä ihan moneen kertaan selvitetty

pankkien sääntelyä kiristettiin ymmärrettävistä syistä ja se on rajannut pankkien mahdollisuuksia riskirahoittaa yrityksiä ja niiden kasvua

todella tämä indeksityöryhmän raportti on ollut laajalla lausuntokierroksella ja ainakin omien muistikuvieni mukaan se olisi nyt jo loppunut mutta nyt tehdään sitä analyysiä että mitä sieltä on tullut

mutta kyllä tässä pitää tietysti monia tekoja tehdä ei ainoastaan lisätä resursseja vaan vaikuttaa siihen että ihmisten ei tarvitsisi valittaa ja että olisi oikeudenmukaisia päätöksiä että katsottaisiin että ok ei tarvitse valittaa enää

me olemme antaneet erilaisia asetuksia tai näitä suosituksia ja erilaisia sääntöjä mutta ne eivät ole päteneet

on aivan totta että meidän on tehtävä kaikki se mahdollinen mitä voidaan tehdä senkin eteen että näitä viruslääkkeitä voidaan saada mahdollisimman nopeasti

ihan tällä hetkellä tehdään toimeenpanosuunnitelmaa ja siellä on moniakin suunnitelmia ja terveydenhoitolaki tulee myös tarkentamaan hoitotakuuta

arvoisa herra puhemies

uudet laatusuositukset keskittyvät erityisesti vanhusten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja palvelu rakenteeseen henkilöstöön ja johtamiseen sekä asuin ja hoitoympäristöihin

kun katsoo kaiken meidän lainsäädäntömme mitä sosiaali ja terveyspuolella on niin kyllä se tukee hyvää hoitoa ja hoivaa ja nimenomaan hyvinvoinnin edistämistä mutta esimerkiksi vanhusten kohdalla ne asiat ovat siroteltuina eri lakeihin

siitä syystä me olemme tekemässä nyt asetusta ja sitä on tehty koko tämä aika lähes koko aika viime syksystä lähtien kun olen tässä työssä ollut

muun muassa sellaisia käytäntöjä toivotaan lisättävän että esimerkiksi päivystyspaikoista annetaan niitä mukaan koska on pitkiä matkoja apteekkiin ja niin edelleen

toinen uusi ilmiö on negatiivinen korko jonka merkitystä ja vaikutusta talouden toimintaan on ennenaikaista arvioida

tämä on vähän kompleksinen asia kieltämättä mutta se johtuu siitä että meillä on kaksi järjestelmää monta direktiiviä ja liittyen siihen millä perusteilla suomeen tullaan kaikille on hieman eri säännöt

nyt kuitenkin on sellainen tilanne että tähän liittyen mitä edustaja pekkarinen kysyi onko siellä rakenteellista ongelmaa kyllä me olemme sitäkin pohtineet onko siinä jotain muokattavaa

olen samaa mieltä edustaja skinnarin kanssa että ehdottomasti pitää kuulla eläkejärjestöjä ja miettiä

tästä syystä ja myös aikaisemmin hoidossa olleiden potilaiden hoidon jatkuvuuden vuoksi on huolehdittava potilasasiakirjojen pitkäaikaisesta arkistoinnista

en nyt halua ottaa kantaa siihen mitä kaikkea siinä pitäisi tehdä mutta kyllähän maksuperustejaosto on nimenomaan lähtenyt siitä että tätä palautusta pitää jatkaa mutta niin kuin sanoin niin meillähän on kuitenkin sitten erilaisissa vakuutusmaksuissa myös pelko siitä että niitä joudutaan nostamaan tulevaisuudessa

jaakonsaari ette ole lukenut tarkasti sitä kirjoitusta siinä sanotaan näin että yksin henkilöstön lisäämisellä me emme tule tätä ratkaisemaan

osassa suomen kunnista noudatetaan viime vuonna annettuja laatusuosituksia kohtuullisen hyvin mutta osassa kunnista puutteet ovat ilmeiset

sitten kysyitte kuinka paljon miten on taloudellista tukea